näinkö

niinkö vähän luotatte suomalaiseen oikeusjärjestelmään että kuvittelette että jos joku on ollut jossakin hotellihuoneessa jossa myöhemmin tapahtuu murha niin jos tämän ensin mainitun henkilön sormenjäljet tuosta hotellihuoneesta löytyvät niin hänet tuomitaan murhasta

tämä palveluseteli ei poista todellakaan kuntien velvollisuutta järjestää perusterveydenhuolto ja jos ollaan kunnassa missä ei voida tai haluta ottaa käyttöön tätä seteliä niin eihän se mitenkään huononna sen kunnan ja kuntalaisten asemaa nykyiseen verrattuna

arvoisa herra puhemies

eurolla on hyvä tulevaisuus jos kaikki euromaat suomi mukaan lu kien noudattavat yhteisesti sovittuja sääntöjä

kun silloin tällöin viritän eri yhteyksissä keskustelua suomalaisten suuryritysten johtajien palkitsemisesta minulle usein vastakommenttina huomautetaan että kai nyt omistaja saa antaa johtajilleen sellaisia palkkioita ja palkitsemisia kuin itse haluaa

en usko että tilanne tulee niin vaikeaksi kuin lehmanin konkurssin jälkeen koska se tuli eräällä tavoin puun takaa kun taas tällä hetkellä taloudelliset toimijat ja poliittiset toimijat globaalisti ovat varautuneet ja varautuvat siihen että kreikan käy hyvin huonosti

kaikki ne normaalit oikeusturvatakeet ja näyttökynnykset ja velvollisuudet jotka ovat voimassa muutenkin niin tietysti ovat voimassa siinäkin tilanteessa että tutkinnassa voidaan käyttää löydettyjä sormenjälkiä hyväksi

myös euroopan ihmisoikeustuomioistuin on mielestäni antanut eräitä kummallisia ratkaisuja vaikka se onkin korostanut kuten edustajat sasi ja koskinen totesivat kunkin maan omaa liikkumavaraa mutta euroopan ihmisoikeustuomioistuin on kiinnittänyt paljon huomiota valtiovallan julkisen vallan puolueettomuuteen uskonnollisissa kysymyksissä ja siihen liittyvään yhdenvertaisuuteen

suuri valiokunta on huolissaan kriisimaissa tapahtuneista muutoksista ja niiden sosiaalisista seurauksista jotka eittämättä ovat olleet hyvin kielteisiä

mikään ei tänään kiellä eikä estä panostamasta erilaisia tahoja jotka haluaisivat tässä maassa panostaa tuulivoimaan haluaisivat panostaa bioenergiaan

ja jos nyt tätä hotelliesimerkkiä käytetään niin jos nyt sieltä löytyy lasi josta on juuri juotu ja josta löytyy sormenjäljet niin voin kuvitella että tällä sormenjälkien haltijalla on ainakin sellaista tietoa joka edesauttaa sen murhan selvittämistä

totta kai saa mutta jos me katsomme suomalaisten suuryritysten omistajia niin keitä he oikeastaan ovat ketkä istuvat pal kitsemisvaliokunnissa nimeämisvaliokunnissa ketkä muodostavat yhtiökokouksissa läsnä olevien osakkeenomistajien osalta käytännössä enemmistön

summa summarum herra puheenjohtaja haluan vaan sanoa sen että ne jotka sanovat että nykytilanteeseen on hyvin helppoja ratkaisuja erotetaan kreikka eurosta niin ongelma katoaa saman tien tai jotain vastaavia helppoja ratkaisuja ei anneta lisää tukipaketteja ei anneta tukea koska se kaikki menee kankkulan kaivoon ja siitä ei seuraa mitään kielteistä suomelle ja suomalaisille ne jotka väittävät että tämmöisiä hyvin helppoja ratkaisuja on olemassa ovat mielestäni valitettavasti väärässä

mutta mikä olisi ollut vaihtoehto

puhemies kello ei näy minun taulussani

ei pidä sallia yli varojen elämistä ei pidä sallia kilpailukyvyn rapautumista ei pidä sallia korruptiota ja harmaata taloutta ei pidä sallia sitä että veroja ei kerätä ja niin edelleen mistä osa näistä etelä euroopan maista on tullut tunnetuksi

jos hänellä ei ole jos hän on täysin ulkopuolinen joka on lähtenyt huoneesta eikä ole tiennyt ketä muita siellä on ollut tai ne murhaajat ovat tulleet myöhemmin niin ei häntä myöskään mistään murhasta tuomita

arvoisa herra puhemies

siitä mitä edustaja lindström sanoitte tästä lupabyrokratiasta olemme täysin samaa mieltä

hyvät kollegat

jos lasketaan yhteen valtio omistaja ja keskeiset työeläkeyhtiöt niin väitän että lähes yhtiökokouksessa kuin yhtiökokouksessa tämä joukko muodostaa enemmistön ja yleensä myös näissä palkitsemisvaliokunnissa hallituksen asettamissa palkitsemisvaliokunnissa he ovat keskeisiä vaikuttajia

se kai on nyt kaikille selvä

erilaisia sosiaaliturvan kehittämisen malleja voidaan kokeilla koska me tarvitsemme sosiaaliturvan kehittämistä siitä olemme kaikki samaa mieltä

vai pitäisikö uskonnollisen puolueettomuuden nimissä järjestää valtiopäivien avajaisjumalanpalvelus suurkirkossa ja sitten edustaja zyskowiczille synagogassa jokin oma avajaispalvelu

totesin sen että tärkeämpää mielestäni olisi kokeilla sellaisia malleja kuten nyt paltamossa kokeiltiin joissa kaikille työikäisille ja työkykyisille ihmisille tarjotaan työtä kuin kokeilla sellaisia malleja joissa entistä helpommin työikäisille ja työkykyisille ihmisille maksetaan rahaa kotiin siitä että he eivät tee työtä

ja kun ensi vaalikaudella täällä on kaksi islaminuskoista kansanedustajaa niin pitääkö sitten tämän uskonnollisen puolueettomuuden nimissä järjestää heille moskeijassa vielä oma avajaistilaisuus

eli onko meillä poliittisilla päättäjillä valtio omistajalla oikeus asettaa jotain toivomuksia siitä miten eläkeyhtiöt joilla on valtava omaisuus ja suuri omistus suomalaisissa yhtiöissä ja hyvä niin tätä valtaansa käyttävät esimerkiksi juuri näissä palkitsemisasioissa jotka kuten sanoin koettelevat kansalaisten oikeudentuntoa ja hyvin perustellusti koettelevatkin

no eikö se rajoita vangin oikeuksia näiden perusoikeusfundamentalistien koulukunnan mukaisesti että kun ryöstäjä ja raiskaaja haluaa naapurisellin murhamiehen kanssa lyödä korttia yöllä niin se ei voi tehdä sitä koska siltä pannaan selli kiinni

tähän olisi muuten ihan mielenkiintoista kuulla oikeuskanslerin tulkinta jos teillä on siitä näkemystä koska itse kyllä vierastan tämänkaltaista ajattelua valtiovallan täydestä puolueettomuudesta

mitä ensin tulee työperäiseen maahanmuuttoon tai avioitumisen kautta suomeen tapahtuvaan maahanmuuttoon niin suurin osa suomeen tapahtuvasta maahanmuutostahan on työperäistä maahanmuuttoa

mitä sitten tulee lapsilisiin ministeri rinne on jo aikaisemmin sanonut keskusteluissa että voidaan harkita täällä eduskunnassa sellaista ratkaisua että tästä verovähennyksestä luovutaan ja alkuperäistä leikkausta vastaavasti pienennetään

suomen historia suomen perustuslaki lähtee kyllä siitä että kristinuskolla on oma erityinen sijansa suomessa ja minun mielestäni se on aivan luonnollista ja koko ikäni vaikka olen kuulunut itse vähemmistöuskontoon ja kuulun edelleenkin olen pitänyt tätä maailman luonnollisimpana asiana eikä se loukkaa minun uskonnonvapauttani kun ei puhemies esimerkiksi käy kraivelista kiinni ja vaadi minua osallistumaan jumalanpalvelukseen suurkirkossa

no enhän minä ole sitä mieltä että se loukkaa vangin perusoikeuksia tai ihmisoikeuksia että hänen sellinsä ovet pannaan yöksi kiinni

ne liittyvät lähinnä siihen että kaikki suomalaiset työnantajat eivät ole valmiita noudattamaan ulkomaalaisten työntekijöidensä osalta suomalaisia työehtoja ja suomen lakia

minun mielestäni meillä on poliitikkoina kansanedustajina ja valtiolla omistajana yhtenä keskeisenä omistajana ja lainsäädännön kautta työeläkejärjestelmän luojana ja ylläpitäjänä oikeus asettaa tiettyjä toiveita

eli tällä todistelulla edustaja feldt ranta ei ole mitään merkitystä

se on aivan varma

henkilökohtaisesti en usko erilaisista galluptuloksista riippumatta että suomalaiset vastustavat sitä että suomeen tullaan tekemään työtä suomalaisilla työehdoilla ja elätetään oma perhe ja oma itsensä

seuraavaksi tulee uusi oikeusasiamies tai joku muu perusoikeusfundamentalistiseen koulukuntaan kuuluva juristi joka tulkitsee että kyllä laissa pitää olla säädös jos kerta vanki mennään herättämään kesken kauniiden unien

asia

valtio omistaja itse on uudistamassa omia ohjeitaan palkitsemisasioiden osalta tänä keväänä ja valtio omistaja on tässä yhteydessä varmasti jatkamassa sitä linjaa että optioita ei sallita toivottavasti tiukentamassa linjaa mitä tulee pitkän aikavälin palkitsemiseen eli näihin osakepalk kiojärjestelmiin ja vastaaviin

eikä kyse ole pelkästään rahasta vaan niin kuin sanoin esimerkiksi tänään käsitellään sellaista esitystä toivottavasti feldt rannalla on tilaisuus jäädä sitä käsittelemään jossa rikoshyödyn takaisinsaannissa tulee tietyissä tilanteissa käännetty todistustaakka

herra puhemies

joskus tuntuu että tämä minun pohdiskeluni on tällaista yksinäistä taistelua tuulimyllyjä vastaan mutta näin ei ole

kun vertaan sitä mitä täällä vankeuslain satojen pykälien ja momenttien joukossa heidän oikeuksiensa turvaamiseksi säädetään siihen mitä on säädetty esimerkiksi sairaalassa olevien potilaiden oikeuksista tai vanhustenlaitoksissa olevien vanhusten oikeuksista niin en voi päätyä mihinkään muuhun kuin siihen että ilmeisesti vangit ovat nyt tässä meikäläisessä yhteiskunnassa tämmöisiä kunniakansalaisia

keskustelua ei syntynyt

vaikka olen huomannut että kokoomusnuorten puheenjohtaja ja keskustan entinen puheenjohtaja ovat olleet kriittisiä kiintiöpakolaisten vastaanottoa kohtaan uskon että suomalaiset hyväksyvät sen että osana kansainvälisiä velvotteitamme otamme vuosittain päättämämme määrän kiintiöpakolaisia

jos tulisi kreikalle konkurssi niin on selvää että se merkitsisi taloudellista sosiaalista ja poliittista kaaosta siinä maassa

minun mielestäni sotaveteraanit ovat niitä kunniakansalaisia mutta ilmeisesti tämän päivän yhteiskunnassa ne ovatkin vangit joiden oikeuksista pitää pitää aivan erityisen hyvää huolta joiden kaikki mahdolliset rajoitukset heihin kohdistuvat rajoitukset pitää säätää laintasoisesti jotta heidän oikeusturvaansa ja oikeuksiaan ei loukata

se näkyy muun muassa siinä että perusoikeuksia koskevista säännöksistä on mainittujen tutkijoiden rohkaisemana alettu lukea asioita joita niissä ei aiemmin nähty olevan

jos menee hyvin ja kurssi nousee se on johdon ansiota ja sitä pitää siitä palkita jos menee huonosti ja kurssi laskee niin se ei ole johdon vika vaan se johtuu tietysti suhdanteista ja markkinoista

mutta luvalla sanoen en kannata tätä tukipakettia sen takia että ajattelen kreikkalaisten kannalta tätä asiaa vaan kannatan sen takia että ajattelen suomen ja suomalaisten kannalta tätä asiaa

nämä ovat ihmisiä jotka ovat todella avun tarpeessa jotka me itse valitsemme pakolaisleireiltä ja joista tiedämme että heidän kohdallaan todellakin on kyse konkreettisesta tarpeellisesta auttamisesta

tuomioistuimet ovat viisaasti olleet varovaisia mutta laillisuusvalvojien toiminnassa muutos näkyy selvemmin

toisaalta on uskoni myös se että hyvin viennistä riippuvaisena maana suomi ei olisi immuuni mahdolliselle eurooppalaiselle talouskriisille vaikka olisimme eurojärjestelmän ulkopuolella

nyt kun valtio omistaja itse uudistaa omia ohjeitaan ja pyrkii niissä malttia ja kohtuutta varmasti edelleen ja vielä enemmän korostamaan onko meillä oikeutta pyrkiä toimimaan yhteistyössä työeläkeyhtiöiden kanssa niin että nekin olisivat mukana tässä toiminnassa jolla pyritään karsimaan ja poistamaan kohtuuttomuuksia jolla pyritään suomalaista yhteiskuntaa palauttamaan myös tältä osin kohtuuden yhteiskunnaksi

eli toisin sanoen kreikan hallitsematon maksukyvyttömyys eli konkurssi tässä tilanteessa hyvin todennäköisesti johtaisi tämän velkakriisin sellaiseen hallitsemattomaan leviämiseen valtiosta toiseen kuin dominosta toiseen josta seuraisi myös erittäin kova isku suomen taloudelle suomen työllisyydelle julkisen sektorin tuloille ja perheiden odottamille hyvinvointipalveluille

olen halunnut keskusteluun sen verran rehellisyyttä että todettaisiin että tämä ei ole jokaisen lapsen oikeus toisin kuin täällä valiokunnan mietinnöissä ja muualla sanotaan

jos hiukan kärjistää pitkälle menevillä perustuslain tulkinnoilla he luovat itse sen lain jonka noudattamista he sitten valvovat

toinen humanitäärisen maahanmuuton pääosa ovat turvapaikanhakijat ja myönnettyihin oleskelulupiin liittyvät perheiden yhdistämiset

siis pitkälle menevillä perustuslain tulkinnoilla he luovat itse sen lain jonka noudattamista he sitten valvovat

vangilta joka on päihtynyt tai joka häiritsee kirjastossa käyntiä taikka vaarantaa vankilan järjestystä tai turvallisuutta voidaan evätä oikeus päästä vankilan kirjastoon

en tiedä voi olla että jotkut menevät ja hyviä palveluja silläkin puolen tarjotaan mutta minun mielestäni kuntien tarjoamat päivähoito ja varhaiskasvatuspalvelut ovat erinomaisia

asia täytyy korjata

mutta kun minä luen tavallisen kirjastolain joka koskee tavallisia lainkuuliaisia kansalaisia niin kuin ministeri henrikssonia ja minua niin täällä laissa ei kerrota lain tasolla että tämmöinen oikeus voidaan evätä vaan se on täällä kirjaston käyttösäännöissä ainakin helsingin kaupunginkirjaston osalta

minun mielestäni valtiolla on oikeus ainakin esittää toivomuksia ja niinpä itse esitän valtioneuvostolle ministeri risikolle ja ministeri hautalalle toivomuksen että tavalla tai toisella työeläkeyhtiöt kutsuttaisiin valtio omistajan kanssa keskustelemaan siitä voisivatko nämä keskeiset omistajat yhdessä tehdä joitakin linjauksia jotka koskevat palkitsemisia suomalaisissa yhtiöissä ja joilla pyrittäisiin edistämään kohtuutta malttia ja vahvistamaan kohtuuden yhteiskuntaa ja ihmisten tunnetta oikeudenmukaisuudesta suomalaisessa yhteiskunnassa

voisin luetella paljonkin esimerkkejä juuri näistä tilanteista joihin tässä tohtori helin viittaa joissa ylimmät lainvalvojat tulkinnoillaan tai valtiosääntöoppineet tulkinnoillaan tosiasiassa itse luovat sen lain jonka tulkintaa he sitten vaativat seurattavaksi

minä uskallan väittää että kun erilaisissa gallupeissa saadaan sellaisia tuloksia että suomalaiset eivät halua suomeen uusia maahanmuuttajia tai enemmistö suomalaisista ei halua suomeen uusia maahanmuuttajia niin nämä tutkimustulokset johtuvat lähinnä niistä kokemuksista mitä ihmisillä omakohtaisesti ja median kautta on turvapaikanhakijoista ja meidän turvapaikkajärjestelmiimme liittyvistä hyväksikäyttöilmiöistä

eli tämä koko eurooppaa koskeva pakolaiskriisi on todella vakava ongelma ja avainasemassa on luonnollisesti se että kriisit ja sodat niissä sortuneissa valtioissa jotka pakolaiskriisin alun perin aiheuttavat ja näiden ongelmat saataisiin ratkaistua

herra puhemies

aika rientää yritän tiivistää huomattavasti mutta haluan vielä tässä sanoa että apulaisoikeuskansleri puumalaisen ratkaisun jälkeen sanottiin ettei siinä ole lainkaan kyse suvivirrestä

katsotaan vaikkapa ensi vaalikaudella tai silloin kun tilastot valmistuvat kummalla vaalikaudella viime vaalikaudella vai tällä vaalikaudella on paremmin onnistuttu keräämään veronkierron verovälttelyn harmaan talouden kierrettyä varallisuutta ja tuloja takaisin valtiolle

mutta kyllä vankien oikeusturva ilmeisesti vaatii sitä että tällainen tärkeä säädös ei ole siellä vankilan järjestyssäännöissä eikä valtioneuvoston asetuksissa vaan sen pitää olla lain tasolla koska tämän doktriinin mukaan kaikkien perusoikeusrajoitusten pitää olla laissa

arvoisa puhemies

toisena perustekijänä eurooppaa ajatellen on se että pystyttäisiin turkin kanssa todellakin sopimaan sellaisista toimista jotka euroopan unioni osaltaan rahoittaisi ja joilla näiden turkissa eli lähtömaiden lähellä olevien pakolaisleirien tasoa pystyttäisiin kunnolla kohentamaan

sirnön puheenvuoroon siitä että maailmankäsitykseni vai miten se meni ihmiskäsitykseni lähtisi siitä että jokainen on syyllinen kunnes on erikseen syyttömäksi todistettu

ja onhan se nyt perusoikeusrajoitus kun vanki häiritsee ja häiriköi kännissä tai huumeissa siellä kirjastossa ja sille sanotaan että tso tso nyt et pääse enää tänne kirjastoon

huumeet ovat todella suuri ongelma vankiloissa

enpä oikein usko että kaiken viime aikoinakin julkisuudessa olleen keskustelun jälkeen esimerkiksi varman ja ilmarisen toimitusjohtajat kieltäytyisivät tulemasta tällaiseen keskusteluun missä näitä asioita yhdessä pohdittaisiin valtio omistajan kanssa

siinä oli kyse suvivirrestä ja on mutta kun suomen kansa tyrmistyi tällaisista tulkinnoista niin sitten ryhdyttiin valkopesuun eli väittämään muuta ja ainakin helsingin sanomat osti tämän väitteen siis väitteen siitä että suvivirrestä ei ollut kyse ja osti sen kyllä täysillä

tämähän oli tosiaan stalinin neuvostoliitossa ja hitlerin saksassa ja muualla varmaan sellainen hyväksi koettu käsitys kun ihmisiä vainottiin

puhemies heinäluoman mahdollisia ajatuksia tai puheita ei pankkivaltuustossa ole erikseen pohdiskeltu mutta totta kai jokaisessa pankkivaltuuston kokouksessa käydään läpi suomen pankin ja eurojärjestelmän riskejä

minä uskallan väittää että kaikki ne toimet joihin osin viittasin mutta joihin ennen kaikkea ministeri stubb viittasi tulevat merkitsemään sitä että kun jälkeenpäin katsotaan niin tämä vaalikausi tulee tuloksiltaan olemaan tehokkaampi harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnassa kuin viime vaalikausi jolloin silloinkin tehtiin hyvää työtä

jos vankiloihin pääsee huumeita ne aiheuttavat vankilan elämässä hyvin suuria huolia ne aiheuttavat turvallisuushuolia muille vangeille ne aiheuttavat turvallisuushuolia vankien vartijoille ne aiheuttavat vankien välisiä velkasuhteita ne aiheuttavat vankien painostamista ja niin edelleen

lapset saisivat koulutusta aikuiset saisivat terveydenhuoltoa ja tätä kautta ihmiset voisivat olla näillä leireillä jolloin myös näkymä palaamisesta takaisin kotimaahan olisi paljon realistisempi kuin tuleminen esimerkiksi tänne pohjoiseen

sirnö väitätte että tämä on minun ihmis tai maailmankäsitykseni niin ehkä nämä henkilökohtaiset loukkaukset ovat nyt sitten menneet tasan ja voidaan ne tähän jättää

eli tällaista palaveria suosittelen